ilon se lipsahtamaan potkua viisi palmen puristaa ja näytti täysistunto alkaa

toivotan kaikki tervetulleiksi tänne sibelius taloon sibeliuksen juhlavuotena aloittamaan vastuullista työtämme isänmaan hyväksi

ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan edustaja salolainen nyt pyytäisi raul herra puhemies

tietenkin voidaan aina sanoa että olisi muitakin hyviä teemoja mutta kun on lähdetty siitä että jokin valitaan niin tällä kertaa on valittu sitten suomen yk politiikka

ulkoasiainvaliokunta ja sille lausunnon antaneet valiokunnat ovat perehtyneet laajasti suomen kansainväliseen ihmisoikeuspolitiikkaan ja suomen kansalliseen ihmisoikeustilanteeseen

lausunnon ovat antaneet suuri valiokunta perustuslakivaliokunta lakivaliokunta sivistysvaliokunta sosiaali ja terveysvaliokunta työelämä ja tasa arvovaliokunta sekä ympäristövaliokunta

hongistos

herra puhemies

plenum börjar

tämähän on niin sanottu kansainvälisen foorumin puheenvuoro ja on tarkoitettu eduskunnassa nimenomaan laaja alaiseen keskusteluun jossa voitaisiin ulkopolitiikasta vaihtaa ehkä hieman normaalia kaavaa vapaammin mielipiteitä ja käydä laajapohjaista keskustelua

ihmisoikeuksia demokratiaa oikeusvaltioperiaatetta ja kestävää kehitystä painottavalla linjalla on laaja kansallinen tuki

valtioneuvoston selonteko antaa kokonaiskuvan sekä ihmisoikeuksista osana suomen ulkopolitiikkaa että perus ja ihmisoikeuksien toteutumisesta suomessa

yk politiikan kokonaisvaltaisuutta on kuitenkin jatkuvasti tarpeen kehittää

immonen ne mukaan valinnut puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä ja nämä ovat antaneet eduskunnalle juhlallisen vakuutuksen

aluksi haluan korostaa sitä että valiokunnan teksti on yksimielinen ja sen eteen on nähty paljon vaivaa ja työtä ja kuultu erittäin laajasti asiantuntemusta

ulkoasiainvaliokunnan käsittelyssä esiin nousi useita tärkeitä teemoja joita suomen tulee edistää yk politiikassaan

ulkoasiainvaliokunnan arvion mukaan nyt käsiteltävänä oleva selonteko vastaa varsin hyvin eduskunnan aikaisempiin lausumiin ja on myöskin laajuudeltaan riittävä

siltäkin kannalta olisi hyvä jos niistä teemoista jotka tässä tullaan käsittelemään käytettäisiin puheenvuoroja ja käytäisiin avointa ja vapaata ulkopoliittista keskustelua

ensinnäkin suomen tulee vahvistaa panostaan ykn rauhanrakennus ja rauhanvälitystoiminnassa minkä lisäksi suomen tulee jatkossakin osallistua ykn rauhanturvaoperaatioihin

jatkossa on kuitenkin tärkeää nivoa tiiviimmin yhteen suomen kansainvälinen ja kansallinen toiminta sekä asettaa selkeämmin tavoitteet erityisesti kansalliselle toiminnalle

siinä arvioidaan kriittisesti erityisesti tiettyjä eu politiikan kehityssuuntia ja kiirehditään parlamentaarista keskustelua ulko ja turvallisuuspolitiikan määrittämiseksi ja kansallisten intressien ajamiseksi

yksi kehittämisen kohde olisi se että yk ottaisi tulevaisuudessa joukkolaskelmissaan huomioon jäsenmaiden esimerkiksi eun ja naton johtamiin ykn mandaatilla toimiviin operaatioihin osoittamat voimavarat

valiokunta toivoo että mietinnöstä käytävä keskustelu virittää teemoja myös seuraavan vaalikauden turvallisuuspoliittiseen pohdintaan ja että aloitettaisiin viimeistään nyt eduskunnan laaja osallistuminen tällaiseen keskusteluun ja kannanmuodostukseen

niiden edistämisessä suomen tulee olla aktiivisesti mukana vahvistamassa kokonaisvaltaista kansainvälistä lähestymistapaa

toinen esimerkki ulkoasiainvaliokunnassa esillä olleesta teemasta on naisten ja tyttöjen aseman ja sukupuolten tasa arvon edistäminen

perustuslakivaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen tässä s talossa valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

on hyvä että ihmisoikeuspoliittinen selonteko on ankkuroitu muihin politiikka asiakirjoihin kuten turvallisuus ja puolustuspoliittiseen selontekoon ja kehitys ja kauppapoliittisiin ohjelmiin

suomen tulee toimia tässä aktiivisesti kaikilla ykn painopistealueilla

uhkakuvat maailmalla ovat monimutkaistuneet ja epävarmuustekijät ovat lisääntyneet

grundlagsutskottets medlemmar meddelas att utskottet samlas i utskottsrummet i s huset genast efter plenum för att välja utskottsordförande och vice ordförande

pyydän huomauttaa että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen

onhan käynyt ilmi että naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen on parasta kehityspolitiikkaa koska silloin perheissä tapahtuu paljon myönteisiä asioita

ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa suomen kansainvälisen toiminnan painopisteeksi todetaan naiset lapset vammaiset seksuaali ja sukupuolivähemmistöt sekä alkuperäiskansojen oikeudet

ydinaseiden leviäminen ja terrorismi ja näiden välinen yhteys ovat nousseet turvallisuuspolitiikan keskiöön

plenum börjar

valtasuhteiden muutos näkyy kansainvälisen järjestyksen moninapaistumisena

tällä käsitteellä tarkoitetaan yhtäältä valtioiden ensisijaista vastuuta oman väestönsä suojelusta ja toisaalta kansainvälisen yhteisön vastuuta silloin kun valtio itse osallistuu väestönsä tuhoamiseen tai on täysin kyvytön tätä tuhoamista estämään